tekijänoikeusneuvoston tehtävä on nykyisin olla puhdas oikeudelliseen arviointiin ja laintulkintaan keskittyvä elin puhdas tällainen

mutta jos tehtäisiin niin kuin edustaja ehdottaa niin silloin siitä tulisi tämmöinen edunvalvontaelin ikään kuin työtuomioistuimesta tulisi työmarkkinajärjestö

on ollut mielenkiintoista seurata tätä lähetekeskustelua täällä ja nyt kun se sitten tulee meille valiokuntaan niin varmasti se saa arvoisensa ja hyvän käsittelyn siellä

ja nyt pitää saada tämä suomi nousuun että pidetään nämä asiat nyt tosi tarkkaan siinä fokuksessa missä me nyt olemme

haasteellista tässä aloitteessa on just tämä että tämä on kirjoitettu tämmöiseen pykälämuotoon ja että siellä on monta erilaista asiaa jotka käsittelevät eri juttuja

meidän on turha nyt jauhaa tätä asiaa kuka mitäkin sanoi teki koska opiskelija kuonaa ja opiskelijat molla oli tuolla odottaa omaa koulutuspaikkaansa opiskelija odottaa että hän saa toivomansa opiskelupaikan ja sitä kautta pääsisi sitten työelämään

joten mitään näistä ehdotetuista muutoksista me emme voi hyväksyä täällä vaan kyllä se on näin että siinä pitää olla ministeriössä valmistelu

mutta se mikä on mielenkiintoista tai ongelmallista on myöskin se että kun meillä on tavallaan tietyt periaatteet luovan työn tekijöiden osalta toimeentulon osalta päätetty ja sovittu niin siinä mielessä nämä saattavat olla siihen nähden vähän ristiriitaisia ja tämän kansalaisaloitteen lopputulos on varmasti sellainen jota ehkä nämä aloitteen tekijät itse eivät soisikaan

on mielenkiintoista sitten nähdä kun me aloitamme tuon tekijänoikeutta koskevan hallituksen esityksen käsittelyn miten täällä sitten suhtaudutaan niihin mietintöihin ja olemmeko me sitten samaa mieltä koska ne antavat ihan erilaisen ratkaisumallin

kyllä meidän pitäisi nytten näistä omista navoistamme päästä irti ja vähän katsoa mitä kentällä tapahtuu mitä meidän asiakkaamme nyt odottavat meidän tekevän ja täytyisi keskustapuoleenkin miettiä mikä se teidän visionne tulevaisuudesta on

samaa asiaa samaa ongelmaa ratkaistaan mutta ei sillä tavalla kuin aloitteessa halutaan kun ei voida niin tehdä vaan se sama ongelma tehdään sillä tavalla millä se voidaan tehdä laillisesti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen

se on ihan normaalia käytäntöä että lakialoitteet täälläkin salissa aina yleensä hylätään vaikka sitten asia eteenpäin jossain määrin voi mennäkin eri kohdissa

tekijänoikeudet on sellainen asia jossa on monenlaisia erilaisia osapuolia joiden välillä pitää löytää se kunnon balanssi

tuntuu valiokunnan puheenjohtajana hyvältä siinä mielessä että kulttuuria arvostetaan suomessa ja kuten hallitusohjelmassakin sanotaan kulttuurin edistämistä

ei voi olla toisen puolesta ja toista vastaan vaan kaikki eri puolet tarvitsevat toinen toistaan ja sen takia pitää löytää se balanssi

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaant ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväys täytyy jatkaa

muistakaa että kun luova työntekijä on tehnyt jonkun teoksen niin se on hänen omaisuuttaan ja sitä ei voi häneltä riistää ilman korvausta

kyllä tämän maan menestyminen riippuu täysin siitä mikä on meidän osaamistasomme ja koulutustasomme ja meidän koulutuksen perusta on täysin kunnossa siinä ei ole mitään hätää

mutta se pitää päivittää opetusmenetelmät pitää päivittää oppisisällöt päivittää miettiä minkälaista osaamista me tulevaisuudessa tarvitsemme

ja sen takia meillä on erittäin hyvä hallitusohjelma joka myöskin tähän tähtää ja jolla monipuolistetaan näitä asioita

se olisi syytä sinne kyllä vielä saada koska se mitä opettaja osaa vaikuttaa myöskin siihen mitä oppilaat ja opiskelijat osaavat

harhainvestointeihin meillä ei ole varaa ja siitä syystä eduskunta onkin tehnyt tämmöisen ponnen aikaisemmin jossa todetaan että eduskunta edellyttää että hallitus arvioi koulutusta koskevien uudistusten vaikutukset etukäteen monipuolisesti ja huolellisesti

tätä varmasti hallitus noudattaa

haluan kiittää tästä keskustelusta

täällä ovat kyllä hallituspuolueen edustajat olleet todella aktiivisia mutta myös opposition edustajiakin on vielä ollut koko ajan itse asiassa paikallakin

tietenkin pieniä nyanssieroja on sehän on aivan selvä asia mutta kuitenkin tästä peruslinjasta ollaan hyvin yksimielisiä

nyt on syytä vaan kuntien niitten kuntien jotka ovat kelpo kuntina olleet tarkastaa vielä omat suunnitelmansa että ne olisivat tämän uuden lakiesityksen mukaisia siitä syystä että tämä lakiesitys on nyt vähän muuttunut siitä mitä se hallituksen esityksenä oli

arvoisa puhemies

yleensä vaaditaan rahaa joka paikkaan hyviin hankkeisiin ja nyt kun sitä annetaan niin jostain kumman syystä se raha ei ykskaks meinaa kelvatakaan

tässä kaiken kaikkiaan oppilas on voittaja ja jokainen oppilas on voittaja sillä uutena asiana ja näkökulmana tässä on otettu myös se että kaikki oppilaat otetaan huomioon ei ainoastaan ne erityistä tukea saavat oppilaat vaan aivan jokainen oppilas

mikä on oikeaa rahaa mikä on kelvollista rahaa

alkuun ei selvinnyt mitenkään mitä demarit tässä ajavat takaa mutta onneksi nyt täällä muutama edustaja on puhunut ja pikkasen yrittänyt selvittää ja avata tätä teidän asiaanne

valiokunnassakin näistä kriteereistä paljon puhuttiin että ovatko ne mittarit ihan oikein tällä hetkellä varsinkin ne prosenttiosuudet ja sen vuoksi mietinnössämme todetaankin että rahoitusperusteista tarkemmin päätettäessä tulee harkita miten alueellisen vaikuttavuuden painoarvoa voitaisiin vahvistaa

kun vielä vähän jatkettaisiin tätä debattia niin varmaan lopputulos olisi se että yllätys yllätys me olisimme samaa mieltä näistä kaikista asioista

kukaan ei ole muistanut sieltäpäin sanoa ja muistuttaa että valtion tuottavuusohjelmasta päästään nyt eroon ja sehän on hieno asia

eli tässä supateltiin edustaja filatovin kanssa että varmasti olisi hyvä jos uusi opetusministeri sitten kakkosvaiheen yhteydessä voisi tätä asiaa myöskin parantaa ja korjata tätä vaikuttavuutta

on väitetty että tässä yksityistetään yliopistoja mutta yliopistoista tulee ihan yhtä yksityisiä kuin kansaneläkelaitos tai suomen pankki

eivät ne sen yksityisemmiksi muutu

mutta vielä tähän tilauskoulutukseen

pitää katsoa ne poliittiset realiteetit

minkä on mahdollista tällä kaudella päästä eteenpäin

ei kukaan sano että tästä pitää tehdä erillistä tutkintoa vaan voi olla näitä ihan samoja tutkintoja mutta se on tärkeää että se on erillisenä systeeminä tästä meidän hakujärjestelmästämme

tällä hetkellä se tilanne vain on se että helpoiten tähän pääsisi minun mielestäni pureutumaan sillä että tätä nykyistä tilauskoulutusta muutetaan

ne tietyt kriittiset kohdat mitä siinä on voidaan muuttaa niin ettei tarvitse pyörää keksiä taas alusta vaan parannetaan

meillä on hallituksessa puolueita jotka ovat ilmoittaneet että he eivät sitä lukukausimaksua hyväksy ja täytyy todeta että minä kuulun yhdyn näihin etten kannata lukukausimaksua mutta että haluaisin tämän tilauskoulutuksen kautta tätä asiaa edistää että se koulutusvienti mahdollistuisi

mutta kysyisinkin opetus ja kulttuuriministeriltä kun siellä okmssä on tätä kehitystyötä myöskin nuorten osalta miten se kehitystyö oppisopimuksen osalta etenee ja koska me saamme sieltä tuloksia jotta nuoretkin sinne oppisopimukseen pääsisivät ja se olisi houkutteleva

kulttuuriministeriön osalta täytyy todeta että ihan surku melkein käy kun kulttuurin määrärahat ovat niin matalalla tasolla että revitään nyt siitä sitten

ja silloin kun se on irti tästä meidän normaalista hakujärjestelmästä niin silloin ei ole niin kuin sitä vaaraa että se sotkee meidän oman maan hakijoiden ja eurooppalaisten hakijoiden kuviot koska minä ymmärrän sen että jos eu ja eta maiden ulkopuoliset tahot hakevat niitä samoja paikkoja joita hakevat suomalaiset uudet ylioppilaat niin kenelle ne paikat sitten niin kuin jaetaan

teidän pitäisi kertoa myöskin se että jos lähdemme eurosta pois kun te vaaditte sitä selvitystyötä tehtäväksi mitä sitten tapahtuu

se tulee varsin kalliiksi joka ikiselle suomalaiselle joka ikiselle asuntolainan hankkijalle joka ikiselle yritykselle

niin että minä ymmärrän että sen täytyy olla käytännössä ihan erillinen asia ja silloin kun se on täysin erillinen asia niin silloin siihen varmasti löytyy myöskin poliittista tahtoa ja minäkin voin sitten hyväksyä nämä

työpaikat vähenevät työttömyys kasvaa

tämä on ollut erittäin tarpeellinen ja meillä on ollut nyt mahdollisuus vaikuttaa tähän kesuun jossa linjataan seuraaviksi vuosiksi koko tämä koulutus ja tutkimusalue

ja haluan kiittää opetusministeriä myöskin siitä että hän oli täällä läsnä ja siitä että hän lupasi että huomioidaan nämä viestit jotka täältä salista ovat tulleet

tämä koulutus on laaja alue kaiken kaikkiaan mutta täällä on noussut esille muutama asia ja lähinnä sitten kulminoitunut tähän amkhon ja toiselle asteelle

huoli nousi siitä duaalimallista mutta näiden hyvien kirjausten lisäksi mitä edustaja kantolakin täällä puhui siellä on kuitenkin sellaisiakin kirjauksia jotka hämärryttävät sitä duaalimallia ja sen takia me olemme huolissamme muun muassa rahoituksen osalta rakenteelliselta osalta ylioppilastutkinnon osalta siitä että siellä puhutaan yhteistyön lisäämisestä ja esteiden poistamisesta ilman että kerrotaan mitä ne sitten oikeasti ovat

yrityskasvatuksesta täytyy sen verran todeta että tavallaan perusopetuksen puolella siinä puhutaan sisäisestä yrittäjyydestä ja sen niiden ominaisuuksien kehittämisestä mitä sitten tarvitaan sekä palkansaajana että yrittäjänä muun muassa riskien sietohallintaa ja muutoksen sietokykyä ja oma aloitteisuutta aktiivisuutta ja vastuuntuntoa ja niin edelleen

peltoselle tästä apurahajärjestelmästä voin lukea täältä hallituksen esityksestä että siinä on mukana lahjakkaille tarkoitettu apuraha mutta myös vähävaraisille

millä tavalla se sitten järjestetään ei olisi tarkoitus antaa kovin yksityiskohtaisia säännöksiä vaan ammattikorkeakoulut voisivat luoda sen tarvittavan järjestelmän parhaaksi katsomallaan tavalla esimerkiksi siten että pyritään ottamaan huomioon koko lukukausimaksu tai osa siitä tai se voisi kattaa myöskin elinkustannuksia joko kokonaan tai osittain opiskeluaikana

tässä on otettu huomioon myöskin nämä vähävaraiset jotka meidän varmasti täytyy sinne yliopistolakiinkin laittaa siellähän ei perusteluissa puhuta kuin lahjakkaista

arvoisa puhemies

rajamäki täällä haluaa laventaa tätä selontekoa niin laajaksi että tässä on pelko siitä että se itse pihvi jo katoaa koko asiasta

ihmettelen missä ihmeen maailmassa elävät ne jotka haluavat poistaa yleisen asevelvollisuuden maastamme tai ne jotka vastustavat nyt puolustusvoimien määrärahojen nostoa

suomessa on jo nyt tämmöinen hybridisysteemi jossa asevelvolliset ja reserviläiset muodostavat alueellisen rungon erityiskoulutetut ensilinjan taistelujoukot ja kantahenkilökunta tekniset erityistehtävät

täällä on paljon nostettu yhdeksi keinovalikoimaksi elvyttäminen mutta me olemme jo suomessa elvyttäneet euroopassa eniten

mutta miten tästä eteenpäin kun meidän pitäisi nämä oman hyvinvointivaltiomme hyvinvointipalvelut säilyttää miten me voimme ne säilyttää

nykyrahoituspohjalla tuskin voidaan julkista sektoria pitää tehostaa joten mitä mieltä ministeri olisi siitä että tuotaisiin yksityinen sektori ja julkinen sektori enemmän tasavertaisiksi vaihtoehdoiksi jolloin kansalaisen näkökulmasta vaihtoehdot lisääntyisivät palveluissa ja jolloin julkisen palvelun näkövinkkelistä paineet sen rahoituksen laajentamiseksi pienenevät ja kevenevät jolloin saadaan parempi lopputulos kaikille

tämä koko hallituksen esitys johtuu pitkälti siitä että teemme valiokunnassa juuri yliopistolainsäädäntöä ja samanlaisia muutoksia sitten pitää vastaavasti tehdä ammattikorkeakoulun puolelle mutta tärkeää tietenkin näissä muutosten tekemisissä on se että duaalimalli säilyy edelleenkin sisällöt ovat erilaiset ja tutkinnot ovat erilaiset tehtävät ovat erilaiset mutta ehkä nämä muodot sitten ovat saman kaltaiset

arvoisa puhemies

me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia ihan siitäkin syystä että kun tarkastelemme tätä omaa järjestelmäämme niin monessa kohdassa se on ehkä vähän vanhentunut sitä pitää ajanmukaistaa

liikaa ei saa tapahtua sitä että ammattikorkeakoulut olisivat wannabe universities vaan niillä on tärkeä oma roolinsa ja tehtävänsä suomalaisessa yhteiskunnassa ja se ajatus pitää selvästi kirkastaa myöskin

me tarvitsemme laatua me tarvitsemme vaikuttavuutta asiakaslähtöisyyttä

on hienoa että tämän maan hallitus on rohjennut tehdä näitä uudistuksia sillä uudistusten tekeminen vaatii ja tarvitsee aina suurta rohkeutta

mutta toteutusmalleista pitää ensin myöskin yhdessä sopia miten ne kaikki hyvät rakenteelliset muutokset käytännössä toteutetaan ja niistä täytyy saada perusteelliset vaikuttavuuslaskelmat ennen kuin ryhdytään toimiin

nykyään niistä sanotaan että ne säädetään asetuksella tosin asetuksenkin osalta on asianlaita vähän niin että poikkeustapauksia voidaan myöntää mutta nyt se pykälä muutetaan niin että voidaan tarvittaessa säätää asetuksella

sanotaan että koulutuksen juuret ovat karvaita mutta hedelmät makeita

sama näköjään koskee tätä lainsäädäntöä

minä toivon että näistä opettajien kelpoisuusvaatimuksista pidetään suht tiukasti kiinni koska se on eräs laadun tae koulutusjärjestelmässä

kerron muutaman esimerkin siitä mitkä ovat sellaisia asioita mitkä kannattaa ehkä miettiä miten ne sitten käytännössä toteutetaan

uusi yliopistolaki on herättänyt vahvoja tunteita

on erittäin hieno asia että homekouluihin nyt saadaan vihdosta viimein taas lisää rahaa mutta kun kunnissa mietitään näitä homekoulujen korjausasioita niin kannattaa myös pohtia samalla niiden vastuualueellahan nämä koulut rakennukset ovat pitäisikö näitä rakennuksia ihan uudistaa kokonaan rakentaa siis uudisrakennus eikä vain korjata vanhaa sillä suuri osa kouluistamme on rakennettu sotien jälkeen ja senaikainen pedagogiikka on ollut vähän toisenlaista kuin nykyinen

yliopistot ovat vuokralaisia omissa tiloissaan opiskeluajat venyvät kunnon ohjauksen ja yksilöllisen opetuksen puutteessa tutkijat kituuttavat epävarmoissa työsuhteissa pätkätyöt vaivaavat naistutkijat kokevat lasikaton tuottavuusohjelma nakertaa toimintaa

uuden yliopistolain lähtökohtina ovat olleet sekä yliopistojen autonomian vahvistaminen että tutkimus ja opetustoiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

rakennuksen täytyy tukea sitä toimintaa mikä siellä rakennuksen sisällä on ja välttämättä sodanjälkeinen pedagogiikka ei ole enää nykypäivää

mutta tietenkin on niin että kaikkia lakiehdotukseen ehdotettuja muutoksia ei ole voitu toteuttaa tässä esityksessä

se pitää kohdistaa niihin jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa tai muuta paikkaa ja sillä tavalla tämä raha pysyy tehokkaana ja se on täsmäkohdennettuna

silloin se vaikuttavuuskin on isointa

ne uudet mallit ovat kehitteillä ja ne saadaan tosi pian ensi vuoden puolella jo käyttöön ja ne pitää saada sellaisiksi malleiksi että ne motivoivat tosiasiallisesti nuoria ja myöskin motivoivat yrityksiä ottamaan opiskelijoita vastaan

on kuitenkin muistettava että julkisoikeudellisissa yliopistoissa itsenäinen yliopistoyhteisö valitsee myös nämä hallituksen ulkopuoliset jäsenet

valiokuntamme kävi sveitsissä katsomassa sitä mallia ja siellä todellakin ihan onlinena kohtaantuvat nuoret ja työpaikat

uudella hallintomallilla vahvistetaan yliopiston johdon edellytyksiä yliopistonsa strategiseen kestävään johtamiseen

laatua ja vaikuttavuutta tarvitaan myös tutkimukseen kehitykseen ja innovaatiotoimintaan ja sen oman haasteensa tuo se että näiden määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen on hieman alentunut

yliopistoista tulee myös työnantaja ja yliopiston johtaminen vaatii uudelta hallitukselta aivan uutta osaamista

jo nyt yliopistot ovat voineet kerätä yksityistä rahaa

meidän maamme talouden kasvulle pohja siis luodaan koulutuksella ja osaamisella ja meidän täytyy pitää jatkossakin huolta siitä että koko ikäluokka pysyy kyydissä mukana ja huomioidaan myös elinikäinen oppiminen tässä mutta pitää myös huomioida lahjakkaat ja pärjäävät lapset ja nuoret

jatkossakin yliopistoilla on oikeus käyttää lisärahat parhaaksi katsomallaan tavalla tutkimuksen ja opetuksen laadun ja kattavuuden parantamiseen koskien kaikkia tiedekuntia kaikkia hallintoaloja

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunta antoi elintarviketurvallisuusselonteosta lausunnon maa ja metsätalousvaliokunnalle viime syksynä ja nostan siitä muutaman asian esille

suomessa on pitkään ollut hyvin ainutlaatuinen lailla turvattu kouluruokailujärjestelmä

se on toistaiseksi myös suomen ainoa maailmanluokassa menestyvä yliopisto

kilpailukykymme on riippuvainen koulutuksesta

perusopetuslain mukaan oppilaalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu täysipainoinen ja maksuton kouluateria

talouskasvumme on riippuvainen koulutuksesta

odotankin että nämä valmisteluvaiheen karvaat kommentit unohtuvat tulosten makeiden hedelmien kypsyessä

sivistysvaliokuntamme aikoo käsitellä hyvin huolellisesti tämän hallituksen esityksen ja kuuntelee kaikkia asiaan liittyviä tahoja